mitä hallitus aikoo tehdä että tämän kaltainen perusoikeuksia rajoittava toiminta ja syrjintä ei laajene suomalaisessa työelämässä

tämä taas aiheutti kymmenien prosenttien kustannuslisän joka aiheutti kilpailun josta ei sitten loppujen lopuksi hyötynyt ostovoimassa palkansaaja edes kunnolla

sen sijaan tämän hallituksen aikana on pystytty sovittamaan yhteen valtion finanssipolitiikkaa ja sitten palkanmuodostusta nimenomaan näillä tulopoliittisilla kokonaisratkaisuilla joilla on pystytty kilpailukykyä parantamaan

seisooko hallitus jyrkästi sen takana että työmarkkinajärjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä vai mennäänkö takaisin viime kauden linjalle kilpalaulantaan

edustaja jaskari täällä aikaisemmin peräänkuulutti sitä että pitää yrittäjän kanssa keskustella mikä on se suurin este työllistää

työn ja yrittämisen politiikkaohjelman yhteydessä työ ja elinkeinoministeriössä selvitettiin mitkä ovat pienyrittäjien suurimmat kynnykset tai dubiot työllistää ja esiin nousi kaksi asiaa

toivon todella että myös hallitus käyttää arvovaltaansa siihen että tämä asia siellä olkiluodossa saadaan ratkaistua eikä saarto jolla liitot ovat asiassa painostaneet astu voimaan

nyt me tällä lisäbudjetilla pyrimme saamaan useamman nuoren johonkin edes väliaikaiseen koulutukseen sitten myöhemmin vielä teemme ehkä panostuksia ammatilliseen koulutukseen jolla pystytään vastaamaan tähän osaavan työvoiman saantiin ja nyt sitten näillä palkkatukipäätöksillä pyrimme kompensoimaan sitä kynnystä mikä liittyy tähän työllistämisen kustannukseen kun ensimmäinen työntekijä palkataan

arvoisa puhemies

hetken jo luulin että löysin sellaisen hankkeen joka kohdistuu uudellemaalle jota keskusta ei vastusta kun varjobudjetissahan he eivät vastustaneet länsimetroa mutta erehdyin koska täällä takapenkistä jo sitä hanketta kritisoidaan

nyt on tulossa lisää rahaa edustaja leppä itä suomeen mitä te täällä nyt vastustatte koska nämä kriteerit päivitetään ajan tasalle

kysyn arvoisalta työministeriltä

onko tämä toimenpide ristiriidassa ilon kansainvälisen työjärjestön sopimusten kanssa ja onko se ristiriidassa meidän perustuslain kanssa jossa taataan ihmisille vapaa järjestäytymisoikeus

mitä tulee siihen että oppositio vastustaa sitä että valtio osallistuu tampereen pikaraitiotien suunnittelukustannuksiin kuten jo liikennepoliittisessa selonteossa lukee niin tämä on tietysti tärkeä viesti tamperelaisille tietää että oppositio sitä nyt vastustaa

sanon vielä kerran sen mikä täällä on toistettu monta kertaa

arvoisa rouva puhemies

hyvät ministerit

paitsi että jännitämme britannian kansanäänestyksen tulosta niin kun tässä eduskunta ja hallitus ja varmasti koko suomi alkaa kohta valmistautua myös juhannuksen ja kesän viettoon yhtä paljon jännitetään että minkälainen on sää juhannuksena

kun edustaja korhonen täällä totesi että kyllä pitää rahoittaa näitä perustamiskustannuksia niin kuin aiemmin niin pitääkö niitä rahoittaa vanhasen ykköshallituksen linjan mukaisesti vai vanhasen kakkoshallituksen linjan mukaisesti

kun edustaja pekkarinen sanoi että edellisen hallituksen aikana pari kertaa perusvähennystä justeerattiin niin käydäänpäs läpi mitä tämä hallitus on tehnyt

näistä vaihtoehtobudjeteista jotta tulee kirjatuksi vielä kerran

ja aivan tuoreimpien sääennusteiden mukaan nyt on iso riski kyllä siitä että juhannuksena tulee vettä mutta tämä saattaa vielä muuttua

vanhasen ykköshallituksen linjan mukaisesti suurin piirtein tasaisesti valtio osallistui esimerkiksi suurissa kaupungeissa infran rahoittamiseen perustamiskustannusten osalta

juhannuksena myös on tarkoitus grillata ja arvoisa pääministeri täällä salissakin on välillä nähty grilliä niin opposition kuin hallituksenkin puolelta ja on aina välillä molemmillekin tullut sitten kylmää vettä niskaan

te allekirjoititte edustaja tolppasen aloitteen siitä että alipalkan maksaminen pitäisi kriminalisoida

mutta arvoisa puhemies tämän keskustelun suurin uutinen on se että täällä hallituspuolueen edustajat tunnustavat että näillä päätöksillä niin kuin kivelä totesi osaamistason nousu pysähtyy

arvoisa puhemies

kun esimerkiksi rakennettiin uusia ratoja niin valtio rakensi radan ja kunnat rakensivat sitten aseman mutta vanhasen kakkoshallituksen aikana tästä luovuttiin

jokaisella työntekijällä on oikeus säällisiin työoloihin siis siihen että kenenkään ei tarvitse työskennellä oloissa jotka uhkaavat henkeä ja terveyttä tai että kenenkään ei tarvitse hukkua uupumuksen alle saatikka sitten joutua kiusaamisen uhriksi

tiukkoja debatteja on ollut mutta on löytynyt niitäkin asioita joissa olemme löytäneet yhteisen sävelen ja kaikkien oppositiopuolueiden puolesta kiitos siitä

jos te nyt olette sitä mieltä että nämä pitää hoitaa nimenomaan perustamiskustannuksilla eikä esimerkiksi tällä työpaikkaomavaraisuudella niin oletteko te nyt siis sitä mieltä että valtion pitäisi nostaa korvauksia suuriin kaupunkeihin tulevista investoinneista esimerkiksi länsimetrosta tai pisara radasta

mutta nyt kun juhannus tulee niin haluan toivottaa hallitukselle oikein aurinkoista lämmintä leppoisaa kesää

otatteko meidän esityksemme

tiedän että olette töissä mutta toivon että teillä on mahdollisuus myös levätä ja haluaisin vielä näin kevään viimeisen kyselytunnin kunniaksi kysyä pääministeriltä että mitä aiotte laittaa grilliin juhannuksena

jos te olette sitä mieltä että niitten pitää kohdistua nimenomaan niihin kustannuksiin jotka syntyvät siitä että pitää kantaa vastuuta esimerkiksi alueellisesta liikennejärjestelmästä että elinkeinoelämällä on hyvät liikenneyhteydet ihmisillä mahdollisuus liikkua eikä jököttää ruuhkissa niin silloinhan te tuette sitä politiikkaa

kysyn vastaavalta ministeriltä

minä taas olen sitä mieltä että kyllä alueen kuntien pitää osallistua

mutta nyt olisi hyvä sitten saada ministeriltä tietää kuinka monta salia aiotaan varustaa miljoona per sali

arvoisa puhemies

ja vaikka suurissa kunnissa usein osallistutaan keskimääräistä suuremmin näiden hankkeiden rahoittamiseen kuin pienissä kunnissa niin minusta sekin on ihan oikein mutta kyllä sen pitäisi näkyä jollakin tavalla tällä lisäosalla

nyt menen todella todella sekaisin kun ruohonen lerner täällä juuri kritisoi isompia ansiopäivärahoja ja nyt täällä niikko sitten sanoi että niitä ei saisi leikata

mutta mitä tulee tähän keskusteluun edustaja mäkipää en todellakaan syytä perussuomalaisia mistään vaan haen avointa keskustelua sitä mitä kokko tässä äsken peräänkuulutti

täytyy nyt vielä palata tähän keskustan retoriikkaan että kun viime kaudella kaikki asiat olivat ideologista keskittämistä niin nyt kun sieltä kuusamosta lähtee kanslia ja jää istuntopaikka niin se onkin vain hajauttamista

eli oletteko te nyt sitä mieltä että te olette valmiita palaamaan vanhasen ykköshallituksen linjalle näiden keskuskaupunkien infrakustannusten rahoittamisessa vai onko teillä takataskussa joku parempi kriteeri jolla näitä rahoitettaisiin

eli kun maakuntakaupungeista katoavat työpaikat se onkin hajauttamista

soinille tosiaan tervetuloa mukaan tähän tärkeään hankkeeseen mutta voisitte sitten samalla tulla puhumaan järkeä niille vantaan perussuomalaisille jotka siellä päässä taas ovat tekemässä koulusiivoukselle niin että ensin ulkoistetaan yhtiöitetään haetaan kumppania ja sitten vielä vaihdetaan työehtosopimusta niin että kaikkein pienipalkkaisimpien palkka laskee entisestään

jopa ne jotka tekevät lyhyttä keikkaa saavat lain mukaan sen lomarahan siinä tilissä

sama koskee pekkasia

täytyy kyllä kysyä onko todella niin uskotaanko tässä salissa että suomi lähtee nousuun sillä että otetaan nuorilta työsopimuslain mukainen suoja pois pekkaspäivät pois lomarahat pois pienennetään pienipalkkaisimpien kotihoidon työntekijöiden palkkoja ja jäädytetään ne

mutta ystäväni soini espoon iivisniemestä eiköhän lyödä kättä päälle niin minä toivotan teidät tervetulleeksi vantaalle

niin hallintovaliokunnan mietinnössä kuin itse asiassa myös kuntaliiton lausunnossa kannetaan nimenomaan huolta siitä että uudistusta toteutettaessa pitää kiinnittää huomiota siihen ja pitää huolta siitä että edellytykset säilyvät eli tässä mielessä kyllä ilman muuta

edustaja tolppanen oli tässä äsken kuten myös viime viikon keskustelussa huolissaan siitä miten käy kuntatyöntekijöiden työpaikoille kuntaliitos ja kuntauudistustilanteessa

mutta kun edustaja lohi otti tämän yhdenvertaisuuden esiin niin on syytä vielä kerran todeta että nykyinen valtionosuusjärjestelmä ei näitten kustannusten osalta mielestäni millään tavalla täytä yhdenvertaisuuden kriteerejä

en halua lähteä erityisemmin tulkitsemaan mitä jonkun tutkimuksen vastaajat ovat sanoneet sinänsä ihan hyvässä edellisen hallituksen tekemässä tutkimuksessa

edustaja tolppanen perussuomalaisethan ovat ajaneet ja monien edustajien suusta on kritisoitu kuntatyöntekijöiden irtisanomissuojaa muun muassa edustaja soini niin mikä teidän linja nyt on

arvoisa puhemies

kun tämän viikon päätteeksi lähden ajamaan itä suomeen katson niitä kuntia jotka ovat vuosikymmeniä kärsineet siitä että heidän alueellaan sattuu asumaan ihmisiä joiden geeniperimässä on keskimääräistä useammin kansansairauksia

mutta kiistatonta on että se mikä liittyy tähän koeaikaan on pienyrittäjien työllistämisen esteistä ja huolista pienimpiä

mitä tulee vielä näihin pekkaspäiviin niin täytyy todella muistaa että kyse on siitä että teollisuuden työntekijät johtuen siitä että laitoksissa pystytään ajamaan montaa vuoroa tekevät pitempää päivää jo ennestään ja nyt te haluaisitte erityisesti heidän työaikaansa pidentää

kun täällä edustaja tolppanen on huolissaan kuntatyöntekijöiden työpaikkojen puolesta niin toisella kädellä edustaja soini olisi heikentämässä kuntatyöntekijöiden irtisanomissuojaa

joko lähdetään tälle pakkokilpailutuksen tielle joka olisi johtanut myös siihen että kaikkien kuntayhtymien olisi pitänyt yhtiöittää toimintansa nykyisessä eu lainsäädännössä tai toinen vaihtoehto kehitetään tätä hyvää laadukasta julkista palvelutuotantoa

voi sillä jokin vaikutus olla en sitä epäile mutta sen vastapuolella on sitten taas esimerkiksi elinkeinoelämän keskusliittoa lähellä olevan tatin taloudellisen tiedotustoimiston tekemä tutkimus siitä että puolet nuorista pelkää työelämään siirtymistä ja se liittyy tähän epävarmuuteen

kyllä tässä kun keskustelua on kuunnellut tulee semmoinen olo että hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen karavaani kulkee ja opposition koirat haukkuvat

miksi ette sitten sano suoraan että haluaisitte kaikkien työaikaa pidentää ilman palkkaa ja miksette sano suoraan että haluatte palkanalennuksia niin kuin täällä on esitetty

edustaja tiilikainen tiedän että olette yhteistyökykyinen tiedän että olette tolkun mies

ja kun mäkinen täällä aikaisemmin sanoi että mitä suuremmat hankintayksiköt sitä enemmän pk yrittäjää viedään kuin kuoriämpäriä niin siinä järjestelmässä jossa sote viisi sote aluetta olisi tilannut suoraan joko kuntayhtymiltä kunnilta tai yrityksiltä siinä sitä suomalaista pk yrittäjää olisi vasta viety niin että tuntuu

eihän se ole perustunut kriteereihin joilla millään tavalla voitaisiin katsoa että suomalaiset ihmiset jotka käyttävät peruspalveluja riippumatta siitä missä kunnassa he asuvat olisivat jossain mielessä yhdenvertaisessa asemassa

tässä salissa meidän pitää punnita eri asioita ja sanoisin että tässä se vaaka nyt kyllä kallistuu tänne jälkimmäiseen puoleen ehkä vähän enemmän

suomi tarvitsee lisää työtä

ja kun kuuntelin vielä edustaja saarikon reseptit työmarkkinapöytään eläkeiän pakkonostoa ja muuta niin täytyy sanoa että onneksi ei oltu keskustan johdolla tätä raamisopimusta tekemässä koska ei siitä varmasti olisi mitään tullut

mutta jos katsotaan missä se ongelma on vaikka verrattuna ruotsiin se ei ole siinä ettei yksittäinen työntekijä tee riittävästi työtunteja vaan ongelma on siinä että työllisyysasteemme on liian alhainen

tässä mielessä kun kriteerit päivitetään tutkimustiedon pohjalta tähän päivään kahdentoista keskimääräisen kansansairauden kustannuksista ja myöskin sitten näiden ikäryhmien osalta kyllä voi sanoa että näiden kriteerien osalta yhdenvertaisuudesta kannetaan huolta

totta kai tarvitaan myös bioenergiaa mutta ne jotka usein sanovat että tarvitaan bioenergiaa myös vastustavat sitten samaan aikaan turvetta jota tarvitaan seospolttoaineena

siihen pitää kiinnittää huomiota

se mikä tässä saattaa olla merkittävin asia pitkällä tähtäimellä on se että aina kun työmarkkinoilla on päästy isoon yhteisymmärrykseen myös työelämän kehittäminen on mennyt paljon kovempaa vauhtia eteenpäin

arvoisa puhemies

minusta tämä sote järjestelmä on hyvä

jos olette eri mieltä niin kertokaa sitten parempi järjestelmä ja kertokaa nyt vielä kerran se mikä teidän kantanne on siihen pitääkö rahoittaa näitä keskuskaupunkeihin tulevia infrakustannuksia vai ei ja jos pitää niin mikä on se oikea tapa koska teidän mallinne tarkoittaisi käytännössä sitä että valtion pitäisi vielä enemmän laittaa rahaa keskuskaupunkihankkeisiin koska siellä on ollut suuri lainakannan kasvu viimeisten vuosien aikana

onko se myös suomen malli toivottavasti ei

arvoisa puhemies

mutta ennen kaikkea arvoisa puhemies kyse on teollisuudesta ja työpaikoista

täytyy vielä todeta että tämä on paljon edullisempi ratkaisu valtiontalouden kannalta kuin esimerkiksi sosiaalitupo mutta tässä tilanteessa kansakunnan kannalta paljon paljon merkittävämpi

jos haluamme todella tähän maahan uusia teollisia investointeja niin vähintä on että energiahuolto laitetaan kuntoon ja tämä kokonaisuus täytyy nähdä

tämän takia hallitus ansaitsee kiitoksensa ja toivon että myös jatkossa nyt kahden vuoden päästä sitten hallitus paneutuu tarmolla siihen että vakautta voitaisiin pitää yllä työmarkkinoilla

mutta se että täällä nyt keskustalaiset oikein juhlivat tässä hallituksen päätöksentekokykyä että nyt tämä yhtiöitetään herättää kyllä kysymyksiä

metsähallitus pitäisi säilyttää kokonaisuutena ja parasta kansallisomaisuuden kannalta olisi jos hallitus luopuisi uudistuksesta kokonaan

arvoisa puhemies

kysyin eilen oletteko valmiita luopumaan tästä kiristyspaketista ojensimme yhteistyön kättä

ensinnäkin tästä raportista

sdp nosti harmaan talouden torjunnan keskeiseksi vaaliteemaksi vei sen hallitusohjelmaan ja nyt meillä on käsissä arviointi ja näyttää siltä että politiikalla on väliä

tässä edustaja niikko puhuu asiaa

ja sen jälkeen kun te tulitte hallitukseen te toitte tämän esityksen ja te valitsitte tämän yhtiöittämisen tietäen että teillä olisi ollut vaihtoehtoja joita täällä on esitetty

täällä siis hallitus on keskittynyt perustelemaan sitä miksi se ei nyt tässä lisätalousarviossa tee mitään muuta kuin lisäleikkaa kehitysapua

ensimmäinen valtiopäivätoimeni oli tehdä lakiesitys alipalkkauksen kriminalisoinnista eli että se tehtäisiin rangaistavaksi

nämä nuoret jotka ovat tässä kuvassa jossa lupaatte että koulutuksesta ei leikata onko heidän luottamuksensa politiikkaan vahvistunut vai vähentynyt